itse perustuslakivaliokunnan jäsenenä toivon että kansalaisaloite suomessa muuttuu jollakin tavalla ettei tämmöisiä kansanvallan ja ihan oikeusjärjestyksen peruskeskusteluja tarvitse käydä jokaisen kiistanalaisen kansalaisaloitteen kohdalla koska tämähän on hieman outoa toimintaa

me joudumme jokainen miettimään sitooko meitä poliittisesti ja moraalisesti se hyväksytty kansalaisaloite vai ei ja voimmeko me ikään kuin vapaasti äänestää tässä vai pitäisikö sen aloitteen hyväksymistä kunnioittaa vai ei

varmasti suhdannepoliittisesti olisi oikein hyvä jos me saisimme myös sitten asunto osakeyhtiöissä niitä välttämättömiä korjaustoimenpiteitä liikkeelle

ihan joitakin ajatuksia tähän keskusteluun yhteiskunnan digitalisaatiosta ja sähköisistä palveluista

valtaosa suomalaisista asuu erilaisissa asunto osakeyhtiöissä ja tämä on sillä tavalla iso ja merkittävä seikka koskettaa monia kansalaisia

täällä on aika lailla ollut sellainen yhteinen henki yli hallitus ja oppositiorajojen ja ryhmärajojen siitä että meidän pitää tässä edetä ja meidän pitää saada säästöjä aikaan luoda parempia palveluita ihmisille ja ehkä luoda bisnesmahdollisuuksiakin yksityiselle sektorille

monessa yhtiössä kun ajatellaan milloin meillä on rakennettu merkittävä määrä asuntotuotantoa on isot remontit isot perusparannukset edessä

monessa taloyhtiössä asuu hyvinkin iäkkäitä ihmisiä ja tämä voisi olla yksi tapa mitenkä heidän tilannettaan voisi helpottaa

siellä asunto osakeyhtiössä voi olla iso remontti joka iäkkään ihmisen oman varallisuuden ja kansallisvarallisuuden kannalta olisi tarpeellinen ja se voi tuntua jopa liian pelottavalta

jos vaikka katsoo viroon meidän eteläiseen naapuriimme heillä on ollut kunnianhimoa unelmia ja haaveita ja he ovat toteuttaneet niitä paljon eteenpäin olleet joustavia ja luovia

kotitalousvähennys on ollut sellainen suomalainen menestystarina

tahdon kiinnittää huomiota sellaiseen asiaan että meillähän olisi tunnistautumiseen olemassa helppo väline mikä suurimmalla osalla suomalaisista on mutta ei valitettavasti kaikilla nimittäin pankkien verkkopankkitunnukset joita paljon jo nytkin hyödynnetään

mutta oikeastaan ajatteluni liikkui vähän samaan suuntaan kuin edustaja kivirannalla että mikähän tämän fiskaalinen vaikutus valtiontalouteen olisi

se olisi mielenkiintoista kuulla että minkälainen hintalappu tälle keskeiselle mielenkiintoiselle uudistukselle olisi

tässä kohtaa tahtoisinkin vedota ihan meidän finanssialaamme ja meidän pankkisektoriimmekin että mietittäisiin niitä pankkien käytäntöjä kenelle annetaan verkkopankkitunnuksia

uskon että se olisi myös rahoitusalan etu jos meillä olisi entistä kätevämpi ja selkeämpi tapa päästä eri sähköisiin palveluihin ja päästä erilaisille sähköisille kaistoille

ihan lyhyesti haluan kommentoida nyt tähän edustaja nurmisen ansiokkaaseen ja hyvin valmisteltuun puheenvuoroon että asiasisällöstähän voi olla montaa mieltä miten näitä vuosilomalakeja kannattaa muokata mutta mitä tulee ratkaisemattomiin perustuslaillisiin ongelmiin niin taisi edustaja nurminen tuossa puheenvuorossaan sanoa mistä lähtien meillä on perustuslakikysymykset ratkaissut oppositioeduskuntaryhmä

minusta on puhemies vähän ikävää että joka ikiseen poliittiseen riitaan meillä sotketaan nykyään perustuslaki ja hämmennetään kansalaisia ja ylipäänsä tätä keskustelua

rasismi kumpuaa pelosta ja pelko aiheuttaa vihaa ja vihasta seuraavat sitten nämä ikävät väkivallanteot mitä tässä syksyn aikana meillä on suomessa nähty

täällä ei saisi kuulemma käyttää ympäripyöreitä puheenvuoroja tai puhua rauhallisesti mutta haluan silti sanoa sen että kyllä kysymykset ja epäilykset pitää sallia myös maahanmuuttokeskustelussa

kysymysten vaientaminen se ettei vastata kysymyksiin ei olla avoimia ei sallita avoimien ovien päiviä vastaanottokeskuksissa aiheuttaa rasismia

arvoisa puhemies

meillä etelä pohjanmaalla on nuorisoseura tehnyt loistavaa työtä turvapaikanhakijoitten vastaanottamisessa ja jopa puolustusvoimat on ollut sellainen paikka missä moni maahanmuuttaja on kotoutunut suomalaiseen yhteiskuntaan

arvoisa puhemies

minusta täällä on puhuttu paljon rationaalisuudesta täällä on puhuttu demokratiasta mikä olisi demokraattisin malli unohtaen kaikkien puolueryhmät

maakunnan kokoiset vaalipiirit siihen kytketään valtion aluehallinto

minusta tämä keskustelu ei mene eteenpäin ja suomalainen kansanvalta ihmisten äänestysaktiivisuus ei mene eteenpäin jos täällä syytellään syyttelemme vihreitä syyttelemme sosialidemokraatteja syyttelemme keskustan entisiä toimihenkilöitä

arvoisa rouva puhemies

se on sellainen viesti joka pitää meidän kaikkien kansanedustajien yli puoluerajojen ja hallitus ja oppositiorajojen ottaa vakavasti

tähän aloitteeseen kantaa ottamista vaikeuttaa se että ehkäpä tämän aloitteen tekijät eivät ole aivan loppuun asti hioneet ja miettineet kun he ovat tätä aloitetta tehneet

muun muassa käsitteen ulkomaalainen määrittely on jäänyt tästä pois ja täällä puhutaan välillä vakavista rikoksista ja välillä ylipäänsä rikokseen syyllistyneistä ulkomaalaisista

paljon käydään keskustelua siitä mitenkä suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden joilla ei ole meidän ulkomaalaislakimme ja meitä velvoittavien kansainvälisten sopimusten ja meidän perustuslakimme pohjalta oikeutta turvapaikkaan palautus tulisi järjestää ja mitenkä henkilöt jotka ovat syyllistyneet suomessa rikoksiin saisi pois maasta

itse toivoisin että harkittaisiin jatkossa sellaista lainsäädäntöä että mikäli henkilön lähtömaa on edelleen vaarallinen ja henkilö voi siellä kokea vainoa mutta jos siinä lähellä on naapurimaa jos maa a josta henkilö on lähtöisin on vaarallinen niin jos naapurimaa b tai naapurimaa c on sellainen missä tähän henkilöön ei kohdistu vainoa voisiko hänet palauttaa sitten tähän valtioon

herra puhemies

sdpn pitkäaikainen vaikuttaja tohtori lasse lehtinen kirjoitti pitkän kirjoituksen viime viikonloppuna ilta sanomissa

poliittisen voiman vähenemisen myötä sdp on siirtynyt aloitteiden tekijästä jarrumieheksi

lehtinen jatkoi

joko asiat jumittuvat taas neljäksi vuodeksi tai sdpn kasvanut kannatus sulaa nopeasti petettyihin vaalilupauksiin

myös yleisesti on hyväksytty tämä periaate euroopassa että henkilöä ei voi karkottaa sellaiseen maahan missä häntä uhkaa epäinhimillinen kohtelu

arvoisa rouva puhemies

onko sdpkin muuttanut keskustelun aikana mieltään sillä en huomannut että teidän ryhmäpuheessanne olisi edes esitetty epäluottamuslausetta hallitukselle

yksi juha sipilän hallitusohjelman tärkeimpiä tavoitteita on tarpeettoman hallinnollisen taakan byrokratian ja liiallisen normituksen vähentäminen

haluan myös nostaa esille tässä tämän kansalaisaloitteen lähetekeskustelussa sen että meillä aika kattavasti jo nykyinen ulkomaalaislaki mahdollistaa törkeisiin rikoksiin syyllistyneitten henkilöitten karkottamisen

tämä nyt käsillä oleva maankäyttö ja rakennuslain muutos on yksi keskeisimpiä konkreettisia saavutuksia mitä näissä niin sanotuissa normitalkoissa nykyinen hallitus on saanut aikaiseksi

tämä on kyllä sellainen asia mitä on todella monessa kunnassa todella monella tilalla tosi moni suomalainen ihminen odottanut

ää

arvoisa puhemies

suomi on tuhansien järvien maa ja satojentuhansien tai miljoonien rantojen maa ja pidän ihan hyvänä sitä että myös rantarakentamisen osalta tämä poikkeamisvalta valta myöntää poikkeuslupia tulee kuntatasolle

jonka on todettu syyllistyneen rikokseen josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin

kuten edustaja kulmala oikein ansiokkaassa puheenvuorossaan totesi lainsäädäntö ne perusteet joilla poikkeamislupia myönnetään ei tule muuttumaan ja myös oikeusturva ja oikeussuojakeinot puuttua tarvittaessa vääränlaisiin lainvastaisiin tai muuten puutteellisiin poikkeamispäätöksiin edelleenkin säilyvät

kyllä tähän huoleen on jo tartuttukin meidän lainsäädännössämme ja totta kai toivon että hallitus vielä tarkentaa ulkomaalaislakia tältä osin

itse en näe huolta siitä että kunnissa ei olisi riittävästi osaamista tehdä näitä päätöksiä ja siellä ei tunnettaisi riittävästi lainsäädäntöä

eilen me kävimme keskustelua tästä eräästä kansalaisaloitteesta kansalaisaloitteesta sukupuolineutraalin avioliittolain hyväksymisestä siitä johtuneista laeista

osaaminen on kyllä kunnissa

toivon että me vihdoin ja viimein ympäristöpolitiikassa luonnonsuojeluasioissa ja meidän yhdyskuntarakenteemme kehittämisessä ja rakentamisessa luottaisimme paikallisiin ihmisiin

ensi viikolla käsitellään kansalaisaloitetta nollatuntityösopimusten kieltämisestä

sitten julkisuuden mukaan tällä hetkellä suomessa kerätään sellaista kansalaisaloitetta että eläkeindeksejäkin pitäisi jonkun aloitteen pohjalta muuttaa

itse olen kyllä pikkuisen huolestunut siitä onko tämä kansalaisaloitejärjestelmä toimiva ja onko se säädetty sellaiseksi mitä on ajateltu

kyllä meidän hallinnostamme pitää saada pois tämä ylhäältä alaspäin helsingistä muuhun maahan tapahtuva ajattelu jota vieläkin vähän on

tämä määrä arvoisat kansanedustajat on vain noin kymmenen suomen kansanedustajan äänimäärää vastaava määrä tai reilun kymmenen äänimäärää vastaava määrä

minua kokeneemmat kollegat tietävät että kymmenen kansanedustajan lakialoitteella ei tule näin massiivista käsittelyä mitä nämä kansalaisaloitteet tällä hetkellä saavat

minusta suomalaisessa demokratiassa henkilöitten jotka haluavat vaikuttaa ulkomaalaisten karkotukseen jotka haluavat vaikuttaa avioliittolakiin tai haluavat vaikuttaa eläkeindeksiin tulisi lähteä mukaan puolueitten toimintaan yhdistysten toimintaan ja toimia näitten oikeitten vaikutuskanavien kautta eikä lähteä liikkeelle siitä että kaikki yhteiskunnan epäkohdat ratkaistaan keräämällä nettipankkitunnuksilla nimiä internetissä

voi todeta että maa ja metsätalousministeri ympäristöministeri tiilikainen on hyvin vahvasti aloittanut kautensa ja kyllä kaikki jotka toimivat luonnonvarojen kanssa ovat pitäneet hyvänä tätä yhdistelmää ja toivottavasti nämä kaikki hienot hallitusohjelmakirjaukset etenevät

haluan vielä tarkentaa edustaja niikolle että minusta voisi olla hyvä että jos henkilöä ei voi karkottaa lähtömaahansa hänet palautettaisiin johonkin sen lähtömaan naapurimaahan missä häntä ei uhkaa kuolemanrangaistus tai kidutus

kun meillä on tälläkin hetkellä vastaanottokeskuksissa henkilöitä joita on kidutettu työkoneilla heiltä on katkottu raajoista osia pitäisikö tällaiset henkilöt lähettää takaisin lähtömaihin kokemaan tätä kohtelua

rouva puhemies

kunnissa ei mikään kuntien ylin johto teidän kuvaamanne kuvitteellinen joku ihmeellinen klikki päätä näitä asioita vaan sen päättää todennäköisesti kunnan ympäristölautakunta tai sen päättää virkavastuulla toimiva kunnan viranhaltija ympäristötoimen viranhaltija

heidät voidaan saattaa tarvittaessa vaikka rikosoikeudelliseen vastuuseen virkatoimistaan

erittäin hyvä ja ansiokas puheenvuoro edustaja parviaiselta mutta lähden nyt liikkeelle siitä että en missään nimessä näe tuota samaa huolta että oikeusapua ei enää turvapaikkapuhutteluun saisi

puhemies

tällä esityksellä pyritään keventämään ja nopeuttamaan turvapaikkaprosessien käsittelyä ja se on varmasti sekä suomalaisen yhteiskunnan että turvapaikanhakijan etu

pidän myös erittäin tärkeänä sitä että jatkossa ei voi enää olla näitä koijareita ja puoskarijuristeja hoitamassa turvapaikanhakijoitten asioita vaan siellä on ammattilakimiehet

puhemies

minusta on erittäin huomionarvoista huomata tästä esityksestä että näinkin vaikeaa asiaa kuin pitkät turvapaikkaprosessit voidaan oikeusvaltion tavoin fiksusti hoitaa

mutta minä en nyt halua tämmöisestä uskonasiasta puhua vaan annan ikään kuin toimeksiannon meidän hallitukselle että neuvoteltaisiin näitten tiettyjen naapurimaitten kanssa vaikka lähi idässä ja katsottaisiin olisiko se mahdollista

olen edustaja niikon kanssa samaa mieltä siitä että tällaista henkilön säilöönottoa hänen vapautensa rajoittamista jos hän on vaarallinen pitäisi selvittää

ja minusta me olemme edustaja niikon kanssa vähän niin kuin samalla asialla mutta minä yritän löytää tapoja näitten palautusten ja karkotusten toteuttamiseen meidän perustuslain kanssa sopusoinnussa ja meitä velvoittavien ihmisoikeussopimusten kanssa sopusoinnussa

arvoisa rouva puhemies

en tiedä kuinka tarkasti edustaja aalto on nyt perehtynyt tähän esitykseen mutta hän puhui todella sydäntä lämmittävästi ja minustakin aivan oikein kaikista haavoittuvimmissa asemissa olevista turvapaikanhakijoista

siellä lakiesityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa nimenomaan siis nimenomaisesti edustaja aalto todetaan se että jos on alaikäinen turvapaikanhakija jos on kidutettu jos on muuten haavoittuvassa asemassa voi saada edelleen oikeusapua myös siinä turvapaikkatutkinta ja kuulemisprosessissa mutta terveet nuoret raavaat miehet eivät sitä sitten enää välttämättä saisi